alkuun muutamia tilastoja suomalaisesta elinkeinoelämästä ensinnäkin työajasta ja sen pidentämisestä

työehtosopimusten yleissitovuuden me voimme poistaa paikallisesti suomessa jos halutaan rikkomatta juurikaan mitään kansainvälisiä sopimuksia mutta sen ongelmat tulevat siitä että koska meillä on niin vahva yleissitovuusjärjestelmä meillä ei ole sitä korvaavaa yleistä työoikeudellista lainsäädäntöä niin kuin muualla sivistysmaissa yleisesti on

jos siis suomessa lähdettäisiin nyt poistamaan yleissitovuutta niin tuloksena ei suinkaan olisi saksan tai ruotsin työmarkkinat vaan tuloksena olisi romanian tai puolan työmarkkinat ellei sitten toteuteta merkittävää koko työlainsäädännön uudistusta aloiteta keskustelua sellaisista asioista kuin esimerkiksi minimipalkka joita suomessa ei ole toistaiseksi vakavasti edes harkittu

arvoisa rouva puhemies

aina joskus minuun ottaa yhteyttä lapseton kansalainen joka kysyy miksi hänen pitäisi veroillaan maksaa jonkun toisen lapsen hoivasta

kolmantena seikkana vielä näiden kahden asian lisäksi tähän samaan soppaan sotketaan kolmikantainen sopiminen joka taas tarkoittaa työmarkkinaosapuolten yhdessä kulloisenkin hallituksen tai poliittisen päättäjän kanssa tekemiä sopimuksia ja valmistelutyötä epävirallista neuvottelutyötä jonka varassa merkittävä osa suomalaisista uudistuksista on viety läpi ja jota monet tutkijat pitävät yhtenä keskeisenä menestystekijänä suomalaisessa mallissa

arvoisa puhemies

tämä uudistus mikä meillä nyt on käsittelyssä ei sinällään ole kovin suuri mutta se menee väärään suuntaan eikä se ole ensimmäinen siinä uudistusten sarjassa jossa me olemme nyt purkamassa sitä todellista yhteiskuntasopimusta sitä sukupolvien välistä hoivasopimusta jonka varaan meidän yhteiskunta on rakennettu

ministeri ei puheenvuorossaan ollut löytänyt mitään todisteita siitä että köyhemmissä perheissä lainanotto olisi vaikeampaa kuin varakkaammissa perheissä

arvoisa puhemies

brittitutkimuksen mukaan köyhien perheiden lapsille laina näyttäytyy uhkaavana pilvenä tulevaisuuden yllä ei suinkaan sellaisena investointina jona sitä kaupataan

jos rehellisiä ollaan niin tässä hallituksen erilaisten kurjistamistoimien listassa tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on vain pieni alaviite

on hienoa että nollamaksuluokka säilyy

on hienoa että maksuprogressio säilyy

kysymys ei lopulta ole hirvittävän suuresta asiasta kun sitä vertaa kaikkiin niihin muihin esityksiin muutoksiin ja hankkeisiin joilla pienituloisen ihmisen elämästä tehdään vielä pienituloisempaa

kolmikantaiseen sopimistraditioon liittyy isoja ongelmia demokratian kannalta ja minä olen itsekin niitä kritisoinut useasti mutta ne ongelmat eivät johdu niinkään siitä että asioita neuvotellaan kolmikannassa vaan ongelmat johtuvat lähinnä siitä että meidän poliittiset päätöksentekijämme ovat liian laiskoja kantamaan tässä kolmikannassa oman osuutensa ja usein päästävät läpi ikään kuin kaksikannassa sovittuja asioita silloin kun heidän pitäisi olla siinä kolmantena jalkana

miksi eivät

on huomattavasti todennäköisempää että samalla tutkinnolla hyvästä perheestä rikkaasta perheestä tuleva lapsi saa hyvän työpaikan kuin köyhästä perheestä tuleva lapsi

meillä naiset ovat täysipainoisesti työelämässä siinä missä miehetkin ja yksi keskeinen syy miksi näin on ollut on se että meillä on pystytty takaamaan laadukas ja verraten edullinen turvallinen päivähoito lapsille minkä vuoksi myös keskiluokkaiset naiset ovat täysipainoisesti työelämässä mukana

tästä johtuu että on vähintäänkin todennäköistä että tämä uudistus heikentää sosiaalista liikkuvuutta

tämä lakiesitys ei parane pienellä korjailulla joten me tulemme kannattamaan lakiesitysten hylkäystä

sen sijaan haluan kiinnittää huomion muutamiin teknisiin heikkouksiin joita tässä esityksessä on

mutta tässä minä peräänkuuluttaisin kyllä kaikilta kolmikannasta luopujilta paluuta historiaan tutustumista siihen aikaan kun suomessa ei kolmikantaista sopimista tunnettu millaisessa yhteiskunnassa me elimme ja millaisten kamppailujen ja roiskeiden kautta silloin yhteiskunnallisia päätöksiä tehtiin

käytännöllisesti katsoen suomen byrokratiataakkaa ei voida pitää erityisen kovana kun sitä vertaillaan muihin maihin

ensinnäkin koko esityksen päätavoite on säästöt jotka on laskettu sillä lailla epärealistisesti että jos niitä ylipäätään tulee ne tulevat viiveellä ja huomattavasti pienempinä kuin mitä tässä on esitetty

kun nyt samanaikaisesti päivähoidon hintaa korotetaan ja sen laatua lasketaan ryhmäkokojen suurentamisen myötä niin on vähintäänkin todennäköistä että tästä syntyy kannustin toisaalta äideille jäädä kotiin lasten kanssa entistä pidemmäksi aikaa tai entistä useammin ja toisaalta kannustin käyttää yksityisiä päivähoitopalveluita

minä toivoisin että tässä salissa sellaiset kansanedustajat jotka ovat joskus kauan sitten menneisyydessään palkanneet ihmisiä ja muistelevat edelleen ahdistuneina sen aiheuttamaa byrokratiaa päivittäisivät kokemustaan siitä mitä palkkaaminen tänä päivänä on

näin sen takia että ne muutokset joita tässä esitetään ovat pitkälti tes sopimusten takana ja eivät ainakaan sellaisenaan nyt tule astumaan voimaan

näillä kummallakin on kerrannaisvaikutuksia joita lakiesitys ei hirveästi pysähdy pohtimaan toisaalta tietysti suomen yleiseen työllisyystilanteeseen toisaalta siihen millaisessa hoivan maailmassa meidän lapsemme kasvavat

sitten tietysti täytyy muistaa että eihän suomalaisia yrittäjiä viroon suinkaan aja vähempi byrokratia vaan pienemmät verot

ja niinhän se on että jos me ottaisimme suomeen viron verotuksen silloin meidän täytyy valita suomeen myös viron hyvinvointirakenteet jotka ovat huomattavasti heikommat kuin ne suomessa tällä hetkellä ovat ja jotka pitkällä aikavälillä varmasti tuottavat meille suurempaa taloudellista tappiota kuin niistä saatava verohyöty

näin arvioidaan käyvän jopa siinä tapauksessa että puhuttaisiin vain kokoaikaisista toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevista ihmistä mutta kukaan ei ole uskaltanut edes arvailla millainen sotku syntyy kaikista niistä prekaareista pätkä silppu osa aikatyötekijöistä ja näiden vuosilomien ja erilaisten vapaiden laskemisista

käykö meidän päivähoitojärjestelmälle niin kuin meidän terveysjärjestelmälle on käynyt aikaisemmin että meillä on hiljalleen rapautuvat kaikille tarkoitetut julkiset lasten hoivapalvelut ja sitten erityiset vähän kalliimmat palvelut niille joilla on varaa siitä maksaa

suomen kilpailukyvyn pohja rakenteellisella tasolla ei ole mitenkään huono

suomalainen tasa arvo on lähtenyt siitä että meidän lapsemme käyvät ensin yhteisessä päiväkodissa sen jälkeen he menevät yhteiseen peruskouluun

kolmas ongelma

kaikissa kansainvälisissä mittauksissa kun tarkastellaan pitempää aikaväliä kun tarkastellaan rakenteellisia tekijöitä me pärjäämme erinomaisesti

sen sijaan meillä on asenteisiin ja valittuihin politiikkoihin liittyviä tämän päivän ongelmia joissa me omalla toiminnallamme vauhditamme sellaista kehitystä joka näkyy muun muassa kansantalouden kielteisten vaikutusten kertautumisena suomalaisessa yhteiskunnassa

yleisenä tavoitteena hyvässä lainsäädännössä on että säädettäisiin semmoista lakia että ihan tavallinen ihminen lukemalla sitä lakia pystyisi pääsemään jonkunnäköiseen käsitykseen siitä mitä siellä sanotaan ja onko minulla nyt tuossa lomapäivä vai onko minulla tuossa sairauspäivä vai onko minulla työpäivä

yksi minun saksalainen tuttavani sanoi että hänestä näyttää että suomi ei ole maa vaan klubi ja hän tarkoitti sillä että meillä täällä hän näkee sellaista tasa arvoa jota hän ei omasta yhteiskunnastaan tunnista

nyt me synnytämme lakia jossa jo ennestään hankalasta vuosilomalaista on entistä vaikeampi saada selvää miten minun nyt pitäisi toimia ja miten minun pitäisi tähän reagoida

universalismilla tarkoitetaan sellaista järjestelmää jossa kaikilla on oikeus palveluihin ja jossa nämä palvelut tuotetaan verorahoitteisina ainakin pääosin

näistä ehkä tärkein on se että meillä on jo useamman vuoden ajan samanaikaisesti leikattu kotimaista kysyntää sekä nyt tulonsiirtojen muodossa että aikaisemmin palveluja leikkaamalla sellaisessa tilanteessa jossa ulkomaan kysyntä sakkaa

erityisesti suhteessa vanhempainrahan ja muiden vanhempainetuuksien

puhtaasti universaaleja palvelujärjestelmiä ei juuri ole missään mutta se ihanne on aika monessa meidän hyvinvointivaltion rakenteeseen luodussa suuressa järjestelmässä siellä taustalla

nyt kun me olemme menossa kohti sellaista maailmaa jossa työurat katkeilevat ja jossa kuukausiansiot tulevat vaihtelemaan merkittävästi kuukaudesta toiseen ja jossa ehkä myös lapsilla tulee lähitulevaisuudessa olemaan kaksi virallista kotia niin minun nähdäkseni meidän pitäisi kulkea pikemminkin kohti tätä universalismin ihannetta ei suinkaan siitä poispäin niin kuin nämä hallituksen toimet nyt yksi toisensa jälkeen tuntuvat vievän

vähintään yhtä tärkeä ja edelliseen liittyvä ongelma on kuitenkin se että meillä edelleen ymmärretään julkisen ja yksityisen sektorin suhde janana jossa ikään kuin kaikki hyvä siirtyy yksityiseltä sektorilta julkiselle kun itse asiassa kysymys on kehästä jossa meillä ei ole olemassa yksityistä sektoria eikä varsinkaan vientisektoria ilman julkista sektoria ja siellä tehtävää työtä joka käytännössä tuottaa meille koulutetun työvoiman ja sellaiset stabiilit olosuhteet jotka mahdollistavat yksityisen sektorin tuotannon

päätettiin olla se tekemättä

viides kohta

lakiesityksen perusteluksi erityisesti näiden vanhempainvapaiden lomakertymien osalta on esitetty se että nyt kannustetaan isiä olemaan enemmän kotona lastensa kanssa

on aivan selvää että tämänsuuruinen riski vaikuttaa jo edeltä käsin siihen millaisia demokraattisia päätöksiä valtiot ovat valmiita tekemään kuten tynkkynen tässä hieman aikaisemmin nosti esille

koko valiokuntakuulemisen aikana me emme kuulleet yhtään asiantuntijapuheenvuoroa jossa olisi todistettu minkä mekanismin kautta ja millaisella todennäköisyydellä tällainen kannustinvaikutin toimisi

minä en näe että tällä tiellä meillä pidemmän päälle on mahdollista tehdä sellaista järjestelmää joka kestää joka kantaa jonka varaan voi rakentaa

edelleen näitä asenneongelmia on yrittäjien kehno sosiaaliturva joka estää ihmisiä aloittamasta yrittämistä silloin kun ei ole varmaa että se tuottaa heti täyden leivän pöytään

näitä keissejä uusia tapauksia tulee vireille vuosittain yhä enemmän ja näyttää että yhä useammin ne ratkaistaan sijoittajan eduksi

minä henkilökohtaisesti aika pitkään näitä asioita puineena ja pyöritelleenä olen erittäin skeptinen sen suhteen että pelkästään vuosilomalain kertymismekanismi olisi riittävä ponnin perheille silloin kun he pohtivat mitenkä he hoitojärjestelyjä järjestävät erityisesti niiltä osin kun kysymys on biologisin perustein eriytetyistä vanhempainetuuksista niin kuin on äitiysrahan ja isyysrahan kohdalla

minä en ole saanut suomen yrittäjiä juurikaan kiinnostumaan asiasta vaikka melkoinen osa heidän omista jäsenistään tienaa huomattavasti vähemmän kuin keskivertopalkansaaja

mikä konkreettinen tilanne voisi olla sellainen jossa yritys tarvitsee suojaa demokraattista päätöksentekoa vastaan

ja mitä suomella on tällaisessa sopimuksessa voitettavana eikö voitaisi sopia pelkästään vapaakaupasta ilman investointisuojaa

en ole myöskään saanut yrittäjäpuolueena profiloituvaa kokoomusta innostumaan asiasta vaikka luulisi että heidän äänestäjäkunnassaan tälle löytyisi kannatusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on erityisen ongelmallista koulun kohdalla jonka pitäisi pikemminkin ennakoida tulevaa yhteiskuntaa jotta voi kasvattaa lapsia siihen kun sen sijaan nyt me laahaamme jäljessä

arvoisa rouva puhemies

esimerkkejä siitä mitenkä meidän järjestelmä on jäljessä löytyy muitakin kuin se että meidän keskeisin tietotekniikka edelleen kouluissa on lyijykynä

hän pyrki kuvaamaan sillä kuinka pimeässä pelkästään käsikopelolla norsua tunnustelevan henkilön on hyvin vaikeaa sanoa miltä tämä norsu varsinaisesti näyttää

kun hallitus puhuu kustannuskilpailukyvyn parantamisesta se tarkoittaa yksipuolista työehtojen heikennystä

tämä ei ole mitenkään muusta kansantaloudesta erillistä työtä vaan tällä on suoraan kerrannaisvaikutukset sekä ihmisten kulutuskysyntään että myös siihen paineeseen mikä kohdistuu meidän julkiseen sektoriin

ministeri lindströmille toteaisin että ideologisten ratkaisujen verhoaminen välttämättömyyteen on ikivanha vallanpitäjien käytäntö mutta hyvää ja kestävää päätöksentekoa se ei ole

meillä on edelleen lukujärjestys joka perustuu vanhaan teollisuusyhteiskuntaan vaikka koko muun yhteiskunnan ajankäyttö on muuttunut oleellisesti sen jälkeen

nämä ovat tärkeitä asioita joita pitäisi pystyä käsittelemään kokonaisuutena mutta valitettavasti meidän poliittinen järjestelmämme ei siihen pysty

minä tulkitsin tämän vertauksen niin että valtiovarainministerin mielestä hallitus katsoo nyt norsua kokonaisuutena ja on ikään kuin asian päällä ja perustaa oman politiikkansa faktoihin

meillä on edelleen yhden uskonnon opetusta maailmassa jossa ihmiset enemmänkin tarvitsisivat kykyä selvitä muiden kuin oman uskontonsa kanssa

meidän poliittisesta järjestelmästämme ja varsinkin meidän hallitukselta puuttuu halu puuttua ison rahan verovuotoihin

oppilaat eivät ole mitenkään tyhmiä ja niinpä se että koulu elää ikään kuin rinnakkaistodellisuutta suhteessa muuhun yhteiskuntaan näkyy lasten viihtyvyydessä ja motivaatiossa siinä kuinka mielekkääksi he kokevat koulussa olemisen ja siellä opiskelun

minun nähdäkseni kysymys on kuitenkin enemmän siitä että hallitus seisoo nyt sen norsun vieressä puristaa silmänsä tiukasti kiinni ja kieltäytyy katsomasta norsua koska norsu saattaisi vaikuttaa pelottavalta

jos me annamme jatkuvasti suurten kansainvälisten yritysten veroshoppailla vapaasti maasta toiseen jos me annamme pääoman kiertää veroja niin kuin taas viime päivien keskustelussa on käynyt ilmi sijoittelemalla rahojaan pienemmän veroprosentin maihin tai jättämällä yksinkertaisesti verot maksamatta niin se ymmärrettävästi vääristää kilpailua pienten ja suurten yritysten välillä ja lisää veronkorotuspaineita esimerkiksi tavallisen palkansaajan kohdalla jonka verotusta meillä ei enää olisi hirveästi varaa kiristää

tämän takia vaikka paljon puhutaan oppisisällöistä vaaditaan yhtä ainetta lisää ja toista ainetta vähän vähemmän niin vähintään yhtä tärkeätä olisi pohtia niitä rakenteita joissa meidän peruskoulu toteutuu niitä tilallisia ratkaisuja niin kuin on jonkin verran tässäkin raportissa tehty niitä ajankäytöllisiä lukujärjestysratkaisuja joita me olemme tehneet miten luokat järjestyvät

tämä näkyy muun muassa siinä mitenkä hallituksen aloitteissa ja esityksissä intressit mielipiteet ja faktat menevät sulavasti sekaisin mitenkä tässäkin keskustelussa kilpailukyky yleensä ja kustannuskilpailukyky sotketaan toisiinsa

nämä ovat sellaisia asioita joille me voisimme aika nopeasti aika pienellä vaivannäöllä tehdä yhtä ja toista ja sillä lailla purkaa niitä esteitä jotka estävät meidän elinkeinoelämää ottamasta irti suomen kilpailukyvystä kaikkea sitä mitä sillä olisi otettavissa

työ jatkukoon

minä lähden liikkeelle siitä että meillä ei ole mitään luotettavia dokumentteja siitä että kaikki tai edes enemmistö näistä suomen ulkopuolelta tulevista romaniryhmittymistä joita kerjäläisiksi nykyään yleisesti nimitetään olisivat yhteydessä rikollisjärjestöihin tai ihmiskauppaan

mitään sellaisia kotimaisia toimia helppojakaan kuten esimerkiksi maakohtaisen kirjanpidon vaatimista julkisista hankinnoista ei hallitus ole edistämässä

loppuun vielä muutama sana zyskowiczin huolesta vapaaehtoisen käännytyksen vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamisesta joka parhaillaan on valiokuntakierroksella

me pyrimme myös kansainvälisissä yhteyksissä näyttäytymään mahdollisimman haluttomilta minkäännäköisen verovälttelyn kitkemiseen

me tiedämme että joissakin tapauksissa näin on mutta siitä kuinka yleistä tämä on meillä ei ole suuntaan tai toiseen mitään dokumentteja

oikeastaan ainoa hallituksen isoihin pääomiin ja yrityksiin kohdistuva verovuodon kitkemistoimi on katumuspilleri rikkaille veronvälttelijöille ja tähänkin on ryhdytty vain siksi että todennäköisesti kansainväliset toimet jättäisivät nämä nalkkiin jossain vaiheessa muutaman vuoden sisällä

sen keskeinen ongelmahan on että vaikka ne ihmiset eivät enää sen jälkeen saakaan oleskelulupaa suomessa eivätkä saa vastaanottokeskuksen palveluita eivät he mihinkään katoa ja he ovat suomen perustuslain mukaan oikeutettuja toimeentulotukeen lastensuojelun palveluihin akuuttiin terveydenhuoltoon ja niin edelleen

sen takia minusta se keskustelu mitä täällä on nyt käyty on ennakkoluuloista demonisoivaa ja tarkoitushakuista suhteessa näihin ihmisiin

vuosi sitten kun kalasatama purettiin minun luonani asui kuukauden verran yksi bulgarian romaniperhe ja minä pääsin hyvin läheltä seuraamaan heidän elämäänsä

itse asiassa sillä että oleskelulupa evätään ja heidät heitetään ulos vastaanottokeskuksista suomi lisää kustannuksia ei suinkaan vähennä niitä minkä lisäksi se luo tähän maahan paperittomien oman varjoyhteiskunnan jota meillä ei ole toistaiseksi merkittävässä määrin ollut mutta josta meillä on paljon varoittavia esimerkkejä muualta euroopasta

ei onnistunut siinäkään tapauksessa että minä olisin kyennyt suhteilla järjestämään heille tulkin auttamaan siinä työhön perehtymisessä

niinpä koska mitään virallisen sektorin töitä ei löytynyt tämä perheenisä sitten lähti päivittäin aina kun suomalaiset lähtivät baareihin keräämään pulloja

ja kun tällainen varjoyhteiskunta kerran on tänne päässyt syntymään niin se sitten puolestaan on vetovoimatekijä euroopan sisällä liikkuville paperittomille joiden tällä hetkellä ei kannata juurikaan tulla suomeen sen takia että paperittomana täällä toimiminen on niin hankalaa

työterveyslaitoksen henkilöstöstä ollaan vähentämässä kolmannes vähentämässä kolmannes niistä ihmisistä jotka pystyisivät tuottamaan moninkertaisesti omat palkkarahansa meille takaisin

he olivat alun perin tulleet minun luokseni sen takia että heillä ei saman tien ollut rahaa lähteä takaisin kotimaahansa vaan heidän täytyi ensin säästää matkarahat kasaan

kyllä kansantaloudellisesti ajatellen ja erityisesti julkisen sektorin menoja ajatellen järjettömintä mitä tämä hallitus on tänä syksynä saanut aikaan todennäköisesti on juuri nimenomaan vapaaehtoisen paluun järjestelmän vahvistaminen tällä oleskeluluvan epäämisellä

usein tätä kerjäämiskieltoa kun se nousee esiin perustellaan sillä että kerjäämiseen kytkeytyy ihmiskauppaa